vähän olin yllättynyt siitä vastauksesta kun hallintovaliokunta ensimmäisessä vaiheessa pyysi opetusministeriöltä selvitystä siitä mihin opetusministeriön hallinnonalan etuuksiin maahanmuuttaja tai hänen perheenjäsenensä ainakin lasten koulunkäyntiin liittyen ovat oikeutettuja maahanmuuttajan saatua a tilapäisen tai b pysyvän oleskeluluvan

meille annettiin sitten kyllä tällainen selvitys joka pitää sisällään sen mitä nämä maahanmuuttajan koulutusetuudet ovat ja ne ovat sitten luettavissa tästä vastauksesta

mutta sitten kun kysyttiin toisen kerran näitä kokonaiskustannuksia siinä yhteydessä selvisi ettei tätä ole opetusministeriön puolelta selvitetty eikä sitä ole selvitetty muiltakaan osin

kun kuitenkin tähän maahanmuuttopolitiikkaan näyttää oleellisesti liittyvän kansalaisten keskuudessa keskustelu siitä mitä maahanmuuttopolitiikka maksaa olisi tietysti ollut hyvä että olisi voitu osoittaa ne kustannukset jotka tästä maahanmuutosta tulevat

ensin on tämä tavanomainen maahanmuutto jossa on ihan omat säännöksensä sen lisäksi on kolmannen maan kansalainen kolmannesta maasta ja sitten on vielä erikseen eu kansalaiset ja eu maista tulevat kolmansien maiden kansalaiset ja näillä kaikilla on erilaiset järjestelmät millä perusteilla näitä maksetaan

kun ei näitä kokonaiskustannuksia saatu selville niin täytyy tietysti toivoa että tämä valiokunnan kannanottolausuma johtaisi siihen että voitaisiin nyt sitten syksyn aikana niin kuin valiokunta on edellyttänytkin päästä niistä selville ja saataisiin tämä keskustelu näitten kustannustenkin osalta sille tasolle jota

keskustelua

krn eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisältää päätyi lakiehdotuksen saa oikeutuksena toinen keski kansalaiset edellyttävät

tiusanen sanoi voin todeta että tämä on hyvä ja positiivinen lakiesitys joka auttaa näitä vammaisryhmiä asunto olojen parantamiseksi

mutta haluan tässä yhteydessä ottaa esille asian joka muistui mieleeni kun aikanaan toimin sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana

eräs vammaisen yliopisto opiskelijan äiti tuli tyttärensä kanssa kysymään voisiko jollakin tavoin yliopisto opiskelua suorittavien vammaisten asunto oloja parantaa

olen tästä asiasta viestinyt ympäristövaliokunnalle mutta en ole havainnut että mitään käytännön toimia olisi ja toivon että kun tämä nyt tulee tässä yhteydessä sanottua niin joku taho ottaisi huomioon myöskin sen että vammaisten yliopisto opiskelijoiden asunto oloihin puututtaisiin

herra puhemies

väärinkäsityksen estämiseksi haluan todeta äidistä ja tyttärestä jotka kävivät minun luonani että lapsi ei ollut kehitysvammainen hänellä oli muu vamma ja sen takia tämä asumiskysymys oli hankala hoitaa ettei tule väärää käsitystä

ajattelin käyttää vielä aikaa muutaman hetken puhumalla suomen vesiteiden merkityksestä liikenteelle koska siitä näyttää hyvin vähän olleen tässä keskustelussa puhetta ja näyttää muutenkin olevan tämä suomen vesiteiden kehittäminen vastatuulessa

aikaansaatuja tuloksia ja selvityksiä voidaan pitää mielestäni vähintäänkin merkittävinä mutta siitä huolimatta sisävesiliikenteen kehittämisen merkitystä ei ole täysin ymmärretty

viimeksi työryhmä on ollut aktiivinen liikennepoliittisen selonteon yhteydessä

luovutimme ministeriölle hyvin perustellun kannanoton mutta pettymykseksemme olemme joutuneet toteamaan ettei selonteossa mainita sisävesiliikenteestä sanaakaan

työryhmässä yritimme vaikuttaa myös sitran yliasiamiehen esko ahon työryhmään metsäteollisuuden kehittämistarpeiden selvittämisestä eikä siitäkään ollut kovin paljon hyötyä

perustelimme hanketta hyvin laajasti muun muassa sillä että nyt ja tulevaisuudessa eri liikennemuotojen kilpailu sekä toimintamahdollisuudet ovat olennaisia kokonaiskustannusten hallinnassa

siksi myös vesiteiden kuljetuspotentiaali tulisi ottaa huomioon ja käyttöön koko kansakunnan parhaaksi

seuraavassa muutamia näkemyksiä ja syitä miksi mielestäni vesiteitä tulee kehittää ja lisärakentaa koko valtakunnan etua silmällä pitäen

valtaosa työpaikoista kohdentuu harvaanasutuille seuduille missä muutoinkin on vähän työmahdollisuuksia

kotimaisen bioenergian laajamittainen käyttö on samalla huoltovarmuuteen ja kriisienhallintaan liittyvä kysymys säästäen samalla myös valuuttaa pienentämällä tuontienergian ostoa

bioenergian logistiset ratkaisut ja uuden kuljetuskaluston ja lastausjärjestelmien kehittäminen ovat kotimaista teollisuutta tukevaa ja työllisyyttä tukevaa vaikutuksiltaan

koska energiankulutus painottuu talvikuukausille on myös raskaan liikenteen lisäys maanteillä korkeimmillaan vaikeiden talviolosuhteiden aikana

siirtämällä liikennettä sisävesialuksille parannetaan liikenneturvallisuutta ja tehostetaan kuljetuksia

työllisyys ja alueellinen tasapaino

edullinen ja kestävän kehityksen mukainen vesitiekuljetusjärjestelmä turvaa sisä suomen teollisuuden kilpailukyvyn ja lisää toimintaedellytyksiä

kanavaverkko mahdollistaa uusien innovaatioiden käyttöönoton teollisuudessa ja matkailun sektorilla ja siten myös uusien pysyvien työpaikkojen syntymisen koko vaikutusalueelle

teollisuuden työpaikkakato on perusteollisuudessamme ollut yhäti kiihtyvä ja oletetaan että näin tulee jatkumaankin

korkea kustannustaso työvoimakustannuksissa ja etenkin logistiikassa ajaa teollisuutta lähelle markkinoita

vesitiekuljetuksilla on mahdollista alentaa kuljetuskustannuksia ja siten edesauttaa työpaikkojen säilymistä kotimaassa

välimatkoille me emme mahda mitään mutta kuljetuskustannusten alentamiseen kotimainen ympärivuotisesti liikennöitävä vesitieverkko luo erinomaisia mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

tässä puheenvuoroni suomen vesiliikenteen kehittämisen puolesta ja merkityksestä

se pieni teksti jonka valtiovarainvaliokunta on mietintöönsä saanut on sinänsä hyvänä muistutuksena vesiliikenteen merkityksestä

mutta koska se puuttuu liikennepoliittisesta selonteosta näyttää siltä että asia ei ole etenemässä lähitulevaisuudessa hyvistä ja kestävistä perusteluista huolimatta

vesitieverkon kehittäminen on mahdollista tehdä myös vaiheittain mutta kokonaisratkaisusta tulisi tehdä selkeä aikataulutettu näkemys jotta logistisen järjestelmän kehittäminen olisi taloudellista ja mielekästä

vesitieverkon kehittäminen on viisasta varautumista nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin